kun kysyttiin sitä mikä lääke olisi sitten semmoinen mitä oppositiokin voisi esittää hallitukselle niin ainakin se olisi sitten avoimuuden lisääminen

jos esimerkiksi korvaavien hävittäjähankintojen myyjä voi olla varma että se on ainoa vaihtoehto hävittäjähankinnoissa se virhe maksaa heti miljardeja euroja ylimääräistä

valitettavasti ne keskeiset asiat eivät ole kovin paljon edenneet joita tuossa lakialoitteessa aikoinaan oli ja siksipä on paikallaan uudistaa se kun tähän vuokratyödirektiiviin liittyvät asiat nyt ovat tulleet hallituksen esityksen kautta päätettäviksi

no ei tässä ole kovinkaan pitkä aika itse asiassa edellisessä eduskunnan täysistunnossa viime perjantaina kalastuslain yhteydessä kun päätettiin siitä että inarijärven kohdalla tehdään poikkeus

en minä nyt näe millään että euroopan vakausmekanismi se luonnos mikä nyt on meillekin tuotu nähtäväksi ja toistapa ei ole sitten vielä näkynytkään on sellainen että siellä toimitusjohtajasta johtokunnan jäseniin hallintoneuvoston jäseniin ja työntekijöihin kaikilla on sitten syytesuoja

siellä kestävän kalastuksen kiintiöstä meneekin kaksi kolmasosaa valtiolle ja vain yksi kolmasosa paikallisille oikeuksien omistajille joista monet ovat inarinsaamelaisia kalastajasaamelaisia joille kalastuselin keino on hyvin keskeinen osa omaa kulttuuria ja sen säilyttämistä

me esitämme tuossa lakialoitteessa hyvin keskeisiä suuria muutoksia vuokratyöntekijöitten asemaan

kun yhdistetään miten tätä asiaa on viety eteenpäin hyvin suppea käsittely hyvin suppea kuuleminen hyvin muotopuoli keskustelu ennen kaikkea kiire aikataulu niin lopputulokseltakaan ei kauhean paljon voi odottaa

parhaimmillaan suomi voi olla vahva toimija ympäristönsuojelussa arktisen alueen haasteissa rauhanvälittämisessä ja kriisinhallinnassa

valtaosa papereista on salaisia ja en minä tiedä jos kauhukuva tästä euroopan vakausmekanismista pitää ajatella ja tämä vakausmekanismihan on nimenomaan yhtiö siitäkö se sitten riemu meillekin repeää jos siellä pääjohtajana on kreikkalainen ja tilintarkastuksesta vastaavat italialaiset

perusideana meillä on että vuokratyötä tekevillä olisi vuokratyökohteessa pääsääntöisesti aivan samat palkka ja työsuhde edut kuin käyttäjäyrityksenkin työntekijöillä ja tämä pohjautuu nimenomaan tähän keskeiseen syrjimättömyyden periaatteeseen

arvoisa puhemies

esimerkiksi arktisen neuvoston suomen puheenjohtajakausi tarjoaa oivan mahdollisuuden nostaa ympäristö ja tutkimus vahvemmin talousasioitten rinnalle

se on aivan totta että meillä on vuosisatojen aikana historiallisesti ja monikerroksisesti kasautunut hallinto

kuinka on mahdollista että vihreistä muutamat edustajat edustaja alanko kahiluoto edustaja niinistö edustaja karimäki ja edustaja sumuvuori ja muun muassa koko ruotsalaisten eduskuntaryhmä äänestivät perjantaina sen puolesta että nimenomaan puututaan paikallisten ihmisten ja myöskin saamelaisten perinteisiin oikeuksiin

eli kyllä kaikilla työntekijöillä jotka tekevät samaa työtä samalla työntekopaikalla pitää olla myös samat työnteon ehdot ja oleellista tässä on myös se että vuokratyötä käyttämällä ei siirretä yrittäjäriskiä enää enempää palkkasuhteisten työntekijöitten kannettavaksi

parhaiten suomi onnistuu näissä tavoitteissaan sotilaallisesti liittoutumattomana maana jolla on hyvät suhteet niin itään kuin länteen ja vähintäänkin kaikkiin naapurimaihin

mutta en tiedä paraneeko tilanne siitä jos yhdistetään kuninkaanvallan tsaarinvallan ja eu vallan hallinnon pahimmat piirteet

kyllä kai lääke siihen olisi että omat maat hallitukset pankit vastaavat omista vastuistaan mahdollisimman pitkälle eikä niin että tämmöinen valtava potti mikä nyt kerätään on tietyntyyppistä isännätöntä rahaa jota hallinnoidaan ohi kaiken demokraattisen valvonnan

turhaan ministeri katainen on kehunut saavutuksillaan kun hän taipui käännetyn arvonlisäveron taakse viimeisessä pakossa ja vasta vasemmiston pitkällisen painostuksen jälkeen

arvoisa puhemies

minusta on aika outoa että valtiovarainministeri urpilainen kehuu ja on hyvillään siitä että nytten asiantuntijat voivat arvioida tätä kreikka vakuussopimusta avoimesti kun se asian kypsyttely kesti teiltä yli vuoden ja vaati korkeimman hallinto oikeuden päätöksen joka on täysin yksiselitteinen ja luulisi että semmoisen päätöksen edessä on nöyrä

hallinto katsoo ylhäältä alas ja ohjelmat elävät omaa elämäänsä todellisuudesta riippumatta

ehdotuksen keskeisenä uudistuksena on se että laissa taataan vuokratyöntekijöille takuupalkka sekä toimeksiannon mukaisessa vuokratyökohteessa että sen ulkopuolella

viittaan tällä siihen että maakunnallisille liitoille annetaan kyllä oikeus kehittää ohjelmia mutta niiden yläpuolella strategisesta kehittämisestä ohjauksesta valvonnasta ja itse asiassa rahoista päättää kaksi superministeriötä

kyllä ainakin vasemmalla ja myöskin vihreissä kun niin paljon on ollut puhetta siitä että euroopan unionissa pitää vaalia avoimuutta tässä nyt olisi sen paikka

sijoitustoimintaa hyvin tunteva tom lindström on blogissaan kirjoittanut että sijoittaminen vakuutuskuoren sisällä kuten kapitaalisaatiosopimusten ja vakuutussijoitusten kautta on olemassa ainoastaan näiden sopimusten verosuunnitteluominaisuuksien takia

toinen oleellisin muutos johon ei myöskään tässä hallituksen esityksessä puututa vieläkään on se että puututaan määräaikaisten työsuhteitten ketjuttamiseen

arvoisa puhemies

tällä hetkellä kukaan ei tiedä kuinka paljon maassa työskentelee ulkomaalaista työvoimaa joka tapauksessa kymmeniätuhansia työntekijöitä joista suuri osa ei ole kirjoissa eikä kansissa eikä maksa veroja mihinkään maahan

kuinka ihmeessä kun maakunnallisten liittojen asemaa ei vahvisteta itsellisenä toimijana tämä järjestelmä toimii ja kuinka sieltä alueellinen näkemys nousee esiin

olisi hyvä jos lakia muutettaisiin niin että voitaisiin solmia työsuhde määräaikaisena pääsääntöisesti vain yhden kerran ja sen määräaikaisen työsuhteen kesto enimmillään olisi sen kuusi kuukautta

valitettavasti kiistaton tosiasia on se että vähän yli viikon aikana vasemmistoliitto on kääntänyt kelkkansa suomen perustuslaissa eun perustuslaissa ervvssä ja euroopan vakausmekanismissa

jo eu maista tulevan työvoiman valvonta on retuperällä ja hallitus haluaa kasata uusia ongelmia entisten päälle poistamalla kolmansista maista tulevalta työvoimalta saatavuusharkinnan

kukaan virkamies ei tee sitä sopimusta omin päin vaan hän hakee poliittisen valtuutuksen

jos menee tämän aiheen varsinaiseen käsittelyyn aihetta on käsitelty niin laveasti että tuskin pääministeri ihan näihin kaikkiin vääryyksiin on ehtinyt syyllistyä ja ei nyt ainakaan laittomuuksiin mutta tämä ilmoitusmenettely on siinä mielessä kyseenalainen että se ei ole avoin vaan se jää avoimeksi

tätäkin esitystä arvioidessa kun miettii sitä mitä tämän esityksen jälkeen sitten tulee pitää muistaa se että tilanne maan eri osissa on aika lailla erilainen jos katsoo esimerkiksi merialueita ja sitten pohjoisinta suomea

vuokratyöstä on aika hankala keskustella sen takia että sitä on hankala tilastoida ja eri tietojen kerääjien luvut poikkeavat hyvin paljon toisistaan riippuen erilaisista tutkimusmenetelmistä ja siitä mitä vuokratyöntekijöitten joukkoa arvioidaan

päätös oli niin selvästi julkisuuslain vastainen että maallikkokin sen näki ja teidän alaisuudessanne tai teidän toimeksiannostanne lainvastainen päätös tehtiin kahteen kertaan

hylkäysesityksen takana oli yksi keskustalainen ainoastaan neljä sosialidemokraattia vaikka tämän päivän keskustelusta olisi voinut jotain muuta päätellä vasemmistoliiton seitsemäntoista jäsentä äänestivät kaikki hylkäyksen puolesta kristillisdemokraateista viisi ja perussuomalaisten eduskuntaryhmästä neljä

arvoisa puhemies

aloitteessa ehdotetaan tilaajavastuulakiin uusia säännöksiä joiden mukaan tilaaja ja pääurakoitsija yhdessä aliurakoitsijan tai työvoiman vuokrausyrityksen kanssa vastaavat koko urakkaketjun yritysten palkkasaatavista palkan sivukuluista työeläkemaksuista ja ennakkoveroista

senkin mukaan tulee tiettyjä oikeuksia eri väestöryhmille

mutta näissä sijoitusinstrumenteissa joissa myöskin pääministeri on mukana sijoittajana sehän mahdollistaa sen kuoren sisäisen aktiivisen kaupan omaehtoisesti vaikka ne ovat sen vakuutusyhtiön hallinnassa

minusta on aika mielenkiintoinen ja paljastavakin asetelma se että kun perussuomalaiset puheenjohtajansa edustaja soinin suulla kertovat aina kuinka meidät viedään salaa yhä syvemmälle ja syvemmälle euroopan unionissa taloudelliseen integraatioon niin kuin tehdäänkin se on kiistaton tosiasia nyt aivan sama prosessi on tapahtumassa suomen ja naton suhteissa

kyllä minä kuitenkin sanon sen että jos arvostaa ja vaatii omaltakin ryhmältään ja puolueeltaan sitä että ollaan isoissa asioissa linjakkaita niin kyllä minä arvostan en sisällön vaan linjan puolesta sekä kokoomusta että perussuomalaisia

edellisvuoteen siinä on kuitenkin neljäsosan kasvu

eu jäsenyyden ei pitänyt tarkoittaa yhteistä valuuttaa yhteisen valuutan ei pitänyt tarkoittaa yhteisiä vastuita mutta missä tilanteessa tänä päivänä ollaan

selvyyden vuoksi sanon että en missään nimessä tule hyväksymään eu jäsenyyden kirjaamista perustuslakiin elikkä vastustan tätä esitystä ja äänestän vastaan nyt kakkoskäsittelyssä se on selvä

näitä vakuutuspapereita ja sijoitusinstrumentteja on tehty sekä kotimaisten että ulkomaisten finanssisijoitusten ympärille

mutta on myös semmoista vuokratyövoimaa jota käytetään pysyvän työvoiman tavoin ja silloin jos puhutaan että vuokratyöllä näytetään työntekijöitä uudessa työpaikassa pysyvän työsuhteen saamiseksi tai että tasataan ruuhkahuippuja niin nämä perustelut eivät kyllä päde

me ehdotamme luottamushenkilöille ja työpaikalla edustettuina oleville ammattiliitoille asianosaisasemaa ja mahdollisuutta vaatia kanteella työnantajaa noudattamaan tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita

arvoisa puhemies

ne ovat kumpikin niitä eduskuntaryhmiä jotka ovat pitäneet kutakuinkin saman linjan tai voi sanoa näin ihan yksioikoisesti että pitäneet saman linjan ennen ja jälkeen vaalien

pala palalta sopeutetaan kansallista lainsäädäntöä siihen että nato tulee yhä lähemmäs ja lähemmäs ja tämä kehityslinja on aivan yhtä selvä ja noudattaa samaa mekanismia kuin miten tapahtuu taloudellinen integraatio euroopan unionissa

kun pankki ja vakuutusyhtiöt määrätietoisesti ruokkivat tällaista kehitystä että on mahdollisimman vaikea valvoa sijoitustoimintaa omistuksia ja joskus hyvinkin kyseenalaisia sidoksia niin se on vaarallinen suuntaus

en missään nimessä hyväksy sitä talouspolitiikkaa tai eurooppapolitiikkaa jota esimerkiksi kokoomus ajaa mutta tunnustuksen annan siitä että te olette olleet johdonmukaisia

kanneoikeuden antaminen tilaajan työ tai toimipaikalla toimiville ammattiliitoille mahdollistaa myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden edunvalvonnan niissä tilanteissa jolloin aliurakoinnissa tai vuokratyösuhteissa ei noudateta lain tai alan työehtosopimuksen määräyksiä palkoista ja muista työsuhteen ehdoista

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan huomioimaan tässä valmistelutyössä

kannattaa huomata että maakunnissa viime vuosina monesti äyrikuningas tai äyrikuningatar on ollut sote palveluita tuottaneen yrityksen omistaja joka on myynyt sijoituksensa hyvällä hinnalla kansainvälisille sijoittajille eivätkä he varmaan vahingossa ole tässä valintaansa tehneet

eilen tuotiin keskusteltavaksi hallituksen esitys jossa osaa työttömistä kannustetaan sillä tavalla että leikataan heidän työttömyysturvastaan sata päivää pois lyhyen työhistorian vuoksi toiset sata päivää jos he kieltäytyvät toimenpiteistä ja sen lisäksi annetaan vielä yksi kannustin eli korvaukseton määräaika

ei liene sattumaa sitten että mielipidemittauksissa tällä hetkellä keikkuvat kärjessä nämä kaksi puoluetta joilla on ollut näissä isoissa kysymyksissä yhdenmukainen linja ennen ja jälkeen vaalien

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan mietinnössä viitataan kolmikantaiseen vallankäyttöön ja niinpä sitten palautinkin mieleen mitä lukee kirjassa eero heinäluoma tasavallan vahva mies

me tiesimme että kaikki meidän vastuumme eivät ole kirjoissa ja kansissa ja siksi halusimme tätä puolueetonta selvitystä

hallituksen esitys aikuiskoulutustuen ehtojen rukkaamisesta on oikeansuuntainen mutta ei aivan ongelmaton

kun tämän lisäksi otettaisiin käyttöön veronumerojärjestelmä joka kytkettäisiin kuvalliseen henkilökorttiin olisi työmaiden valvonta paljon helpompaa

niihin aikoihin kokoontui joukko johon kuuluivat saksta heinäluoma ja pertti parmanne ttstä arto ojala sekä hallituspiireistä valtiovarainministeri iiro viinasen avustaja hannu salokorpi

valtionyhtiöitten korkeinta johtoa taas kannustetaan sillä tavalla että heidän peruspalkkansa luontaisedut palkkiot ja kannustimet voivat ylittää esimerkiksi pääministerin palkan moninkertaisesti

kyllä

nythän harmaan talouden vastaisesta taistelusta on kantanut vastuun ammattiyhdistysliike etenkin rakennusliitto vaikka vastuu kuuluisi ilman muuta hallitukselle ja asianosaisille ministereille

arvoisa puhemies

suomen norjan ja ruotsin välinen sopimus pohjoiskalotin koulutussäätiöstä elikkä niin sanotusta nord koulutuksesta on äärimmäisen tärkeä

vielä kaksi nopeaa lisää kysymystä edusti mustajärvi ensi ja sittemmin alue anteeksi edustaja pekkarinen ja sitten ministeri vastaukset yhtä aikaa ja sitä olemme valmiit lopettamaan ruskeanmusta jos arvoisa puhemies

kyllä jokainen tietenkin sen tunnustaa että työtehtäviä on monenlaisia ja vaativista töistä pitää maksaa parempaa palkkaa mutta kohtuudesta ei johdon palkitsemisessa useinkaan voida puhua

tämän nord koulutuksen pohjoiskalotin koulutussäätiön tehtävänä on järjestää ja kehittää koulutusta etupäässä suomen norjan ja ruotsin pohjoisimpien osien jäljempänä kalottialue työmarkkinoiden tarpeisiin

arhinmäen ehdotusta päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

jos tässä salissa ei ole jatkossa halua keskustella näistä isoista talouden perusasioista samalla innolla kuin lapsilisistä tai muista yksittäisistä asioista niin meillä ei kohta ole valtion kassassa rahaa millä maksaa niitä lapsilisiä

edellisenä vuonna neljän henkilön kopla korporaatioitten edustajat joista yksikään ei ollut vasemmistoliiton jäsen teki päätöksen että puolue viedään hallitukseen

tässä kuntaselvityksessä on jotain hyvää

siinä on paljon hyvää tilastoaineistoa ja analyysia mutta kun olen tuota muutamaa sataa sivua yrittänyt oikein ajatuksen kanssa lukea niin en ole kyllä löytänyt yhteyttä tämän aineiston ja johtopäätösten eli suurkuntamallin välille

kun katsotaan paljonko vuokratyöntekijöitä on sitten maittain niin suomessa tämä ilmiö ei ole vielä kasvanut kokonaan hallitsemattomaksi

kelan tilastointi tarkoitti niitä jotka ovat valumassa ja vakavalla tavalla pitkäaikaistyöttömyyteen ja heistähän valtaosa ylivoimainen enemmistö moninkertainen määrä on sitten työmarkkinatuella eikä peruspäivärahalla

ymmärrän kyllä sen että voi olla tarvetta häivyttää omia jälkiään suuntaamalla keskustelu tuolla tapaa mutta ei se kauhean paljon auta silloin kun näiden isojen ongelmien kimppuun pitäisi vihdoin ja viimein käydä

neljä viidesosaa tuen saajista on naisia ja voisi olettaa että myös miehillä on koulutustarpeita tätä enemmän

minä luotan että jokainen sana tässä kirjassa on totta mutta kovin rujon kuvan se antaa suomalaisesta demokratiasta ja siitä kuinka tässä maassa hallituksia muodostellaan

joku johtaja voi saada palkkaa sata kertaa sen mitä aktiivitoimenpiteissä oleva työtön tai matalapalkka alalla työskentelevä henkilö työntekijä useimmiten nainen

jatkossa varmaan olisi syytä käydä tarkemmin läpi se minkä takia tämä tukimuoto keskittyy niin voimakkaasti naisiin

totta kai pitää tehdä tarkka ero sen suhteen ovatko nämä vuokratyöfirmat suomalaisia vai ulkomailta tulevia ja onko niiden työvoima suomalaista vaiko ulkomaalaista ja tässä on aika raju ero

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

heistä parhaimmassa asemassa ovat totta kai ansiosidonnaisella turvalla olevat sitten tulevat peruspäivärahalla olevat ja viimeisenä työmarkkinatukilaiset joilla sen etuuden saaminen on tarveharkintainen monen eri tekijän suhteen

edustaja kuusisto taisi olla aikaansa edellä äsken

täysimääräinen aikuiskoulutustuki on kohtuullisen suuruinen verrattuna moniin muihin etuuksiin tai tilanteeseen jossa opiskellaan kokonaan velaksi

ihminen kuitenkin on sekaantunut luonnon kiertokulkuun liian kanssa ja se vaatii sitten tämmöisiä tasoittavia toimia

zyskowiczin puheesta sanasta sanaan samaa mieltä mutta edustajan mielipiteillä ja niillä toimenpiteillä mitä tämän porvarihallituksen aikana on saatu aikaan harmaan ja pimeän talouden suitsinnassa on valtava ristiriita ja taloudessa on niin että ne yritykset jotka lähtevät lain väärälle puolelle tekevät sen sitten kautta linjan ja siinä pitää olla äärimmäisen tiukat valvontatyökalut ja pitää olla riittävästi resursointia

tulospalkkaus voi olla perusteltua silloin kun tehdyllä tuloksella ja kannustimella on selvä ja aito yhteys

työttömyystilanne lähentelee jo massatyöttömyyttä ja venäjän pakotenokittelu tulee ennemmin tai myöhemmin heijastumaan monin eri tavoin suomen talouteen

sen ei pitäisi olla kauhean iso asia ei hallitus eikä oppositiopuolueitten edustajille eikä siitä pitäisi tehdä mitään arvovaltakysymystä

hallituksen toimenpidekertomus ja sen selailu on hyvä tapa päivittää keskeisiä poliittisia asioita mitä on liikkeellä ja joihin pitää puuttua tai olisi pitänyt puuttua

mitä järkeä tällaisessa karttaharjoittelussa on